pellettien käytön kasvu on ollut huomattavaa monissa kehittyneissä bioenergiaan panostavissa maissa kuten ruotsissa tanskassa ja itävallassa

arvoisa puhemies

vaikka puupelletti on suomen polttoainevalikoimassa nuori ovat kokemukset osoittaneet sen olevan automatisoitavuutensa käyttömukavuutensa ja toimivan jakelunsa vuoksi todellinen vaihtoehto sekä öljylle että sähkölle niin omakotitalojen kuin myös suurien yrityskiinteistöjenkin lämmityksessä

puhemiesneuvoston päätös levytys metsätalousvaliokunta

arvoisa herra puhemies

tämä esitys on viimein saatu eduskuntaan

sähkön kysyntä kasvaa ja tuotantokapasiteettia poistuu runsaasti käytöstä seuraavien vuosien aikana

tulevaisuudessa ei myöskään voida nojautua mittavan sähköntuonnin varaan

arvoisa puhemies

kyseinen tuki ei ole niin sanottua tuoretta rahaa maataloudelle vaan se jaetaan olemassa olevan maatalouden kansallisen tuen valtuuden puitteissa

olin estynyt käyttämästä puheenvuoroa viime torstaina yleisradioverolain ensimmäisessä käsittelyssä ja nyt sitten haluan pari sanaa tästä sanoa varsinkin kun olen ollut tätä käsittelemässä valtiovarainvaliokunnassa ja sen verojaostossa

siis kovin suuresta rahasta ei ole kysymys ja varsinkin kun se ei ole tuoretta rahaa vaan rahan jakamista vanhan valtuuden puitteissa

yhteisöhän osakeyhtiö tai osuuskunta luultavasti ei käytä yleisradio oyn palveluita vaan niitä käyttävät henkilöt

kansainvälisen energiajärjestön iean maaraportti varoitti suomea liiasta energian tuontiriippuvuudesta

sähkön huippukulutustilanteissa venäjä voikin rajoittaa sähkön tarjontaa koska sähkön kysyntäpiikki pietarissa osunee samaan ajankohtaan kuin suomessa

mutta sen muutoksen valtiovarainvaliokunta teki että kun hallituksen esitys ja eduskuntaryhmien sopimus lähti siitä että yhteisön yleisradiovero olisi perustunut liikevaihtoon niin se muutettiin verotettavaan tuloon perustuvaksi

pohjaosa myönnetään hakijana olevan yrityksen suhteellisen velkaantuneisuuden perusteella

ydinvoiman käytöstä ei aiheudu hiilidioksidi eikä muita kasvihuonekaasupäästöjä

ydinvoimalla tuotettu sähkö kuitenkin vähentää näitä päästöjä sillä jokainen ydinvoimalla tuotettu megawattitunti sähköä alentaa vastaavasti muiden energiamuotojen avulla tuotetun sähkön määrää ja sitä kautta hiilidioksidipäästöjä

tämä tapahtui pitkälti suomen yrittäjien aloitteesta ja esityksestä ja tässä noudatettiin käytännössä suomen yrittäjien tahtoa tämän säännöksen uudelleen laatimisessa ja pidän sitä hyvänä

suomen hallitus linjaa pitkän aikavälin ilmasto ja energiastrategiassa pitkäjänteisen ja ennustettavan sähköenergiapolitiikan

toinen tärkeä muutos joka eduskunnassa tehtiin oli se että poistettiin tämmöiset ihan lieveilmiöt

perusteet ovat sinänsä kohdallaan

hallituksen esityksen mukaan yhteisön yleisradiovero olisi koskenut myös asunto osakeyhtiöitä ja yhteisetuuksia joita ovat yhteismetsät tiekunnat kalastuskunnat jakokunnat ja muut sellaiset yhteenliittymät

arvoisa puhemies

tiedetään että on äärimmäisen harvinaista että nämä asunto osakeyhtiöt tai yhteisetuudet kuten yhteismetsät harjoittaisivat liiketoimintaa tai maataloutta jotka ovat osakeyhtiöitten ja osuuskunnan yhteisön yleisradioveron perusteena

pääministeri stubbin hallitus on päättänyt pitää kansan eduskuntavaaleihin asti hyvällä mielellä jatkamalla pääministeri kataisen hallituksen ripeän velanoton linjaa

tästä kansallisen lisätuen määrästä arvioidaan kohdentuvan kaksi kolmasosaa kotieläintaloudelle ja yksi kolmasosa kasvintuotantoa päätuotantosuuntanaan harjoittaville tiloille

se olisi vain aiheuttanut turhaa kummastusta ja epäselvyyttä ja siksi nämä asunto osakeyhtiöt ja yhteisetuudet jätettiin lain soveltamisalan ulkopuolelle ja sitä koskevat säännökset poistettiin

keskustelu on käyty

on myös toinen sm ekstaasia löytää tai

arvoisa puhemies

yleisradion rahoitus on nyt turvattu valittavissa olevista vaihtoehdoista varmaankin parhaasta päästä olevalla mallilla

suostuin syötöstä käyty keskustelua varten

vaikka tilanne on vaikea ja hallitus toimeton pessimismi ei kuitenkaan saa vallata jalansijaa vaan niiden joilla on mahdollisuus tulee tehdä kulutus ja investointipäätöksiä

jos kellään tai veistoksia yhdeksäs asia kuin myös taustoja täytyisi levittäisi

keskustelua työtä kuin myös nostoyritys max toisesta on

puhemiesneuvosto ehdottaa pysyneet että sosiaali ja terveysvaliokuntaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

hallitus supistaa merkittävästi puolustusvoimien toimintaa viemällä läpi puolustusvoimia radikaalisti muokkaavan rakenneuudistuksen ja leikkaamalla samalla rajusti puolustusbudjettia

toisen asteen koulutuksen rahoitusvastuuta siirretään valtiolta kunnille

suomea ei puolusteta varuskunnista käsin mutta alueellisen puolustusjärjestelmän ja varusmiespalveluksen järjestämisen kannalta on tarkoituksenmukaista että joukko osastoja on eri puolilla suomea

oppilaitosten kunnossa ja sisäilmassa on kuitenkin edelleen suuria ongelmia ympäri suomen

arvoisa puhemies

ongelmia on aiheutunut pääasiassa välillisesti myös vihannes ja puutarhatuottajille sen vuoksi että muualta eu alueelta dumpataan pakotteista johtuen muun muassa tomaatteja suomen markkinoille

varuskunnan lopettaminen on lakkautuspaikkakunnan kannalta lamaannuttava uutinen jolla on vaikutusta kunnan ja koko alueen työllisyyteen ja sitä kautta myös verotuloihin

tämä tarkoittaa käytännössä niin sanottuja pakkosiirtoja sillä sotilas ja siviilivirkamiehet ovat velvollisia siirtymään laissa säädetyn siirtymisvelvollisuutensa perusteella toiseen virkaan tai tehtävään puolustusvoimissa

viljelijät joutuvat kärsimään venäjän vastapakotteista täysin itsestään riippumattomista syistä

puolustusvoimauudistuksen läpivieminen liian kireällä aikataululla merkitsee sitä että kriisitilanteessa puolustusvoimat joutuu toimimaan entistä pienemmillä ja huonommin koulutetuilla joukoilla sekä vanhentuvalla kalustolla

ministeri orpoa täytyy ihailla siitä että hän on pystynyt luomaan toiminnastaan varsin positiivisen kuvan toteutuviin tekoihin verrattuna

arvoisa puhemies

hallitusohjelmaankin on kirjattu että puolustusvoimauudistus valmistellaan parlamentaarisella pohjalla ja että uudistaminen käsitellään osana eduskunnalle annettavaa turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekoa

turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko lykättiin annettavaksi eduskunnalle vasta ensi syksynä jolloin olennaiset puolustusvoimauudistusta koskevat päätökset on jo tehty

suomen puolustuskyvyn peruspilareiden kuuluu jatkossakin nojata alueelliseen puolustukseen ja yleiseen asevelvollisuuteen

puolustusvoimien tulee kaikissa olosuhteissa kyetä ylläpitämään uskottavaa kansallista puolustusta

arvoisa puhemies

perussuomalaisten välikysymys sattuu sikäli oikeaan ajankohtaan että nyt on viimeistään perusteltava miksi suomi on tiellä jolla erilaisten tukipakettien ja vakausmekanismien loppua ei näy

arvoisa puhemies egon pitäväni puheenvuoroihin ovat itävallan

maassamme on poliittisia toimijoita joille eurossa pysyminen hinnalla millä hyvänsä tuntuu olevan itsetarkoitus oli se isänmaan edun mukaista tai ei

on hyvä jatkaa nykyistä käytäntöä jossa näitä patentti ja rekisterihallitukseen ohjautuvia hakemuksia voidaan jättää maistraatteihin ja ely keskuksiin ja niitä voidaan vastaanottaa myöskin verohallinnon toimipisteissä

tämä merkitsee sitä että meidän on tiedettävä ja osattava päättää kuinka pitkälle meneviin taloudellisiin uhrauksiin olemme valmiita yhteisvaluutan pystyssä pitämiseksi

arvoisa puhemies

tässä on nyt tehty viitisen päivää surutyötä tuosta viime perjantain äänestyksestä joka merkitsi sitä että normaalia metsästystä ja riistanhoitoa ei sallita tulevassa teijon kansallispuistossa

merkittävät talousasiantuntijat katsovat että luottamus palautuu markkinoille vain keskittämällä euroalueen finanssipoliittinen päätäntävalta brysseliin nähtävästi eun komissiolle

nyt täytyy vain odottaa että metsähallitus parantaa tapansa ja hoitaa asianmukaisesti tämän teijon kansallispuiston metsästys ja riistanhoitomahdollisuuden ja myös riittävän pitkällä tähtäyksellä niin että liikenneturvallisuus voidaan taata ja vahingot minimoida

yhteisvaluutassa joudumme järjestämään koko ajan rahaa etelä euroopan eurovaltioille jotka eivät näytä saavan valtiontalouttaan kuntoon ja velkaantumistaan aisoihin niin kauas kuin silmä siintää

tärkeää on myöskin että alueella toimivat metsästysseurat voivat edelleen jatkaa toimintaansa

sieltä ne sitten tulevat myöskin tielle kun ne eivät ilmeisesti ihan tarkkaan tiedä tuon kansallispuiston rajoja joten liikenneriskit kasvavat merkittävästi ja siksi tämä asia on kyllä poikkeuksellisen tärkeä hoitaa ja metsähallituksen täytyy kantaa vastuunsa

siitä ettei euro ole taloudellisesti merkittävä asia meille kertovat esimerkiksi ruotsin ja tanskan menestyksestä saadut kokemukset

ensinnäkin tämä hallituksen kehyspäätöksensä yhteydessä suorittama verosekoilu teki tällaiselle tavalliselle rivikansanedustajalle täysin selväksi sen että keskeiset ministerit eivät olleet tällaisessa asiassa kartalla

arvoisa puhemies

hallitus haluaa panna kuntakentän uuteen järjestykseen

se käyttää termiä vahva peruskunta

minähän olen yrittäjien suuri ystävä mutta haluan kuitenkin sanoa sen että tätä yhteisö ja osinkoverouudistusta julkisuudessa käsitellään vähän siihen tyyliin kuin tässä olisi jostain yritysten kustannusten alentamisesta kysymys

kysymyshän on voitonjaon verotuksen keventämisestä yhteisöveron alentamisesta ja sitten toiseksi osinkoverotuksen keventämisestä listaamattomissa osakeyhtiöissä mikä merkitsee sitä että rahojen pois ottaminen yrityksestä helpottuu osinkojen jakamisena

tästähän tässä on kysymys

uutta kuntakarttaa toteuttaessaan ne mitä ilmeisimmin ovat valmiita käyttämään järeintä asetta kuntien pakkoliitoksia

tämä hallitus keskittyy aika yksipuolisesti osakeyhtiömuotoisten yritysten verohelpotuksiin

arvoisa puhemies

valtiovalta sanelee kuntarakenteen

pakko vie kaiken pohjan uudistuksen onnistumiselta

jokainen kunta on oman alueensa kehittämiskeskus

näitä kolmea yrittäjäryhmää koskee ansiotulon osalta myöskin nämä indeksi ja hintatason jäädytykset ansiotuloverotuksessa joten sitäkin kautta tapahtuu kiristymistä niin kuin tietysti kaikilla ansiotulon saajilla tänä ja ensi vuonna

tämä hallituksen farssin piirteitä saaneen osinkoverouudistuksen kakkosmallikin on rakennettu niin että se suosii osakeyhtiöiden niitä osakkaita joilla on hyvin korkea nettovarallisuus ja heikentää niiden asemaa joiden osakaskohtainen nettovarallisuus jää alle yhden miljoonan euron

sen lisäksi on merkille pantavaa että kuntaliitosten toteuttaminen jo itsessään kasvattaa liitoskuntien menoja moniksi vuosiksi eteenpäin

hallitus kurittaa kuntia joka tavalla